lastensuojelutyön osaamista työnjakoa ja työkulttuuria on syytä tietoisesti kehittää siihen suuntaan että lapsesta tulee päähenkilö ja työntekijät toimivat aidosti lapsen kanssa ja lasta kuunnellen

kuten aiemmin sanoin tässä lakiesityksessä on myös hyviä asioita ja tavoite siitä että jokainen saisi edes yhden tutkinnon on erittäin perusteltu

toivon todella että laki koulumatkatuesta kuitenkin nyt hyväksyttäisiin sillä sen kariutuminen aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia monessa kaupungissa tämän uuden lippujärjestelmän takia

tässä laissa muutetaan lastensuojelulakia niin että lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti selkeytetään

osallisuuden kokeminen lisää kansalaisten luottamusta hallintoon ja poliittiseen järjestelmään ja osallisuus on enemmän kuin osallistuminen

lapsen asiakassuunnitelmaan tulee jatkossa kirjata tapaamisten tiheys

suunnitelma tehdään yhdessä niin että kaikki osapuolet ovat siitä tietoisia ja uudistuksen tarkoituksena on varmistaa lastensuojelulain käytännön toteutus niin että työntekijä varmasti tapaa lasta riittävän usein henkilökohtaisesti

halu olla osallisena edellyttää kuulluksi tulemisen kokemusta

oecdn maa arvion mukaan kansalaisten kuulemista koskeva toimintapolitiikka on suomessa edelleen kovin heikkoa

meidän olisikin löydettävä uusia tapoja joiden avulla kansalaiset tulisivat hallinnon kumppaneiksi julkisten palveluiden suunnittelussa toteutuksessa ja arvioinnissa

kysynkin voisiko kansalaisraateja erilaisia järjestöjä ja kokemusasiantuntijoita käyttää nykyistä enemmän alueiden ja palveluiden suunnittelussa koska tällaisille uudenlaisille vuoropuheluille ja yhdessä tekemiselle olisi selkeä tarve

lain toteuttamisen varmistamiseksi sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa asiakassuunnitelmien laatimisen ja tapaamisten toteutumisen seurantaa sekä kuntien että valvontaviranomaisten toimesta

niille edustajille jotka vaativat vain kiireellisten mutta ei välttämättömien tapausten hoitamista vedoten resursseihin haluan muistuttaa siitä että nämä ei kiireelliset mutta välttämättömät hoidon tarpeet eivät muutu halvemmiksi odotellessa että niistä tulee kiireellisiä

kaikkea hoitoa ei ole tarkoitus antaa tälle ihmisryhmälle jatkossakaan vaan ammattihenkilöthän aina arvioivat välttämättömän hoidon tarpeen

ikärajan olemassaolo on koettu epäoikeudenmukaisena ja nyt tämä epäkohta on tarkoitus korjata

arvoisa puhemies

toinen myönteinen asia on taksinkuljettajien koulutuksen kehittäminen

minä tulen myös sieltä pohjois karjalasta ja siellä ensisijaisena toiveena olisi ollut tämä itä suomen yhteinen vaalipiiri johon kuuluisivat nykyiset pohjois savon etelä savon ja pohjois karjalan vaalipiirit

eri matkustajien avustamiseen ja erityistarpeisiin sekä turvallisuudesta huolehtimiseen liittyvää koulutusta on tarkoitus tehostaa

toivoisin että taksinkuljettajat olisivat se ammattiryhmä joka pystyisi esimerkiksi tunnistamaan yksin harhailevan muistisairautta sairastavan henkilön joka tarvitsee apua ja soittamaan vaikka hätäkeskukseen tai ilmoittamaan asiasta

muistiliiton puheenjohtajana olen joutunut kuulemaan ihan liian monta tarinaa siitä että talvipakkasilla kesävaatteissa kaupungilla liikkuvaa ikäihmistä ei kukaan pysäytä eikä edes ilmoita asiasta minnekään

muun muassa tällaisiin asioihin puuttumisiin toivon taksinkuljettajien koulutuksessa kiinnitettävän huomiota koska taksiautoilijat ovat avainasemassa huomaamaan liikenteessä tällaisia asioita

taksiautoilijoiden pitäisi myös ymmärtää ettei muistisairautta sairastavaa voi jättää taksikyydin jälkeen kadulle yksin seisomaan kuten tiedän myöskin valitettavasti tapahtuneen

olin iloinen myöskin siitä että lakiesityksessä erikseen mainitaan että hyvään palveluun liittyy kielellisen kommunikaation lisäksi myös vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien käyttö

ehdotin siis edustaja peltosen kannattamana että ensimmäinen lakiehdotus hylätään ja tämä toinen eli koulumatkatukea koskeva laki hyväksytään

taksiautoilijoilla tulisi olla valmiuksia myös kirjoittamalla ja esimerkiksi kuvien ja eleiden avulla viestiä henkilöiden kanssa joilla ei ole verbaalista puhetta

tyypillinen tällainen henkilö on esimerkiksi afasiapotilas

kysynkin ministeri huoviselta kuulostaako siltä että tältä osin nuorisopalvelutakuu toteutuu jo joensuussa ja jos näin on voin lohduttaa täällä olevia että nuorisoaseman perustaminen ei edellyttänyt joensuussa niinkään uusia resursseja vaan työn uudelleenorganisointia

lain tehokas toteuttaminen edellyttää eri tahoille annettavaa tiedottamista ja koulutusta ja asennemuutostakin varmasti tarvitaan

jatkossa on edelleen syytä pohtia onko järkevää että työelämän syrjintää valvotaan useiden eri tahojen toimesta sekä työsuojeluviranomaisten että yhdenvertaisuus ja tasa arvovaltuutetun toimesta

mitä mieltä olette tästä asiasta

nyt käsittelyssä olevassa lakiehdotuksessa etuuden käyttöä halutaan entisestään laajentaa tekemällä lakiin tuensaajan kannalta parannuksia

olen itse kouluttanut kymmenen vuotta kuntouttavaa hoitotyötä ja tiedän että kuntouttavan hoidon puutteiden takia ikäihmiset menettävä toimintakykynsä liian aikaisin

tutkimuksissa on esimerkiksi todettu että muistisairautta sairastavat ihmiset joutuvat suomessa jopa kaksi vuotta liian aikaisin laitoshoitoon ja kuntouttavan hoidon puutteet ovat yksi keskeisimpiä syitä tähän

jos työntekijä ei jää yhtäjaksoiselle opintovapaalle vaan opiskelee osa aikaisesti hänelle maksetaan soviteltua aikuiskoulutustukea jolla korvataan menetetty palkka opiskelupäiviltä

puhemies

nämä lakiin tehtävät muutosehdotukset ovat erittäin hyviä sillä on tärkeää kannustaa työntekijöitä opiskelemaan ja sillä tavalla ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan

pari vuotta sitten muistiliitto teki selvityksen ja sen mukaan suomessa on oppilaitoksia joissa voi valmistua lähihoitajaksi tai sairaanhoitajaksi niin että muistisairaiden hoitotyöstä on ollut opetusta vain muutamia tunteja

muutamalla tunnilla sitä ei voi saavuttaa

se rauhoittaisi kovasti kaupungin päättäjien ja monen muunkin kaupungin päättäjien mieltä koska tämä asia on kuitenkin jo valmiina

tämä lakiesitys on siis erittäin myönteinen asia mutta yhdyn kyllä sivistysvaliokunnan huoleen ammatillisen aikuiskoulutuksen määrärahojen yleisestä vähentämisestä

puhemies

ymmärrän erittäin hyvin valtiontalouden tasapainottamisen tarpeen mutta toivon että tämänkaltaiset toimenpiteet eivät jatkossa enää toistuisi

olen täysin samaa mieltä valiokunnan mietinnössään esittämän huolen kanssa siitä että nämä valtionosuuksien leikkaukset voivat vaikeuttaa opetus ja kulttuuritoimen laadukasta toteutusta

arvoisa puhemies

ensinnäkin totean että sosiaali ja terveydenhuollon sähköisten tietojärjestelmien kehittäminen on välttämätöntä muun muassa toiminnan tehokkuuden potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden kannalta

arvoisa puhemies

olen useamman vuoden ajan kouluttanut hoitohenkilökuntaa tekemään hoito palvelu ja kuntoutussuunnitelmia atk ympäristöön ja joutunut kouluttajana todella koville

omaishoidon kokonaisvaltainen kehittäminen on todella tärkeä asia ja tämä laki on askel oikeaan suuntaan mutta työtä on edelleen jatkettava valmiiksi ei tämä asia tullut vieläkään

rahallisten ja taloudellisten korvausten lisäksi omaiset tarvitsevat tietoa ohjausta ja valmennusta omaishoitotehtävässään

ja minä olisin halunnut nyt tietää edustaja anderssonin tavoin onko hallitus laskenut lyhyen ja pitkän aikavälin vaihtoehtoiskustannuksia joita syntyy esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuoltoon työllisyyden puutteellisesta hoidosta

köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyä julkisen talouden vakauttamista sekä kestävän talouskasvun työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamista on tehtävä yhtä aikaa ja rinnakkain mikäli aiomme säilyttää hyvinvointivaltion näiden haasteellisten aikojen yli

ohjattu neuvottu tuettu omaishoitaja jaksaa hoitaa läheistään kauemmin kuin sellainen omainen joka kokee jääneensä yksin tässä vaativassa hoitotehtävässään

eli yksi semmoinen keskeinen asia on että lapset tulkitsevat vanhempien käyttäytymisestä mikä on sallittua toivottavaa ja hyvää käyttäytymistä ja jos lapset näkevät esimerkiksi huvipuistoissa tai tämmöisissä paikoissa että on ihan tavallista ottaa olutta juoda ja olla jopa juopuneena sitäkin valitettavasti näkee niin silloin siitä saattaa tulla semmoinen käsitys lapselle että tämä on ihan tavallista olemista että ollaan alkoholin vaikutuksen alaisena

korvamerkittynä se kohdistuu juuri sinne minne se on tarkoitettu eli ryhmäkokojen pienentämiseen ja sen avulla varmennetaan kaikille tasa arvoisemmat oppimisen mahdollisuudet

työntekijöille luvattiin että sähköinen kirjaaminen vapauttaa henkilöstöä hoitotyöhön ja parantaa potilasturvallisuutta mutta nyt on käynyt päinvastoin

omaishoitajien valmennuksesta on järjestöillä hyvää kokemusta jo tällä hetkellä ja tätä tietoa taitoa ja osaamista tulee hyödyntää jatkossa

esimerkiksi omassa kotikaupungissani joensuussa tämän rahan avulla on varmistettu se että siellä ei ole yhtään ylisuurta oppilasryhmää

yhtenä syynä rahojen käyttämättä jättämiseen on ollut se että kuntien on ollut vaikea kohdistaa palveluja iäkkäille rintamaveteraaneille heitä koskevien henkilötietojen puutteellisuuden takia ja toisaalta iäkkäät rintamaveteraanit eivät ole välttämättä osanneet reagoida saamaansa kuntien laatimaan tiedotekirjeeseen jonka kela on postittanut heille

erittäin suuri ongelma on myös se etteivät nämä järjestelmät keskustele keskenään

tavoitteena oli että asiakkaan tiedot voisivat sujuvasti siirtyä asiakkaan luvalla paikasta toiseen mutta sepä ei näiden eri järjestelmien takia olekaan nyt mahdollista

toivottavasti kunnat eivät lähde keksimään pyörää uudelleen eli aloittamaan valmennusohjelmien kehittelyä alusta kun jo nyt valmiita ja hyväksi havaittuja valmennusmalleja ja ohjelmia on olemassa

tällaisissa yhtiöissä joissa yhtiöiden tulokset ovat riippumattomia johtajien suorituksista ei ole perusteita palkkioihin jotka poikkeavat paljon vastaavista yhtiöistä esimerkiksi ruotsissa

omaishoitajien vapaiden lisääminen on kannatettava ja hyvä uudistus mutta valitettavasti se ei auta jos omaishoitajat eivät käytä heille kuuluvia vapaita

tämän lain myötä kunnat saavat suoraan tietoonsa alueella asuvat rintamaveteraanit ja kunnasta voidaan vaikka henkilökohtaisesti käydä tapaamassa kaikkia palveluihin oikeutettuja henkilöitä ja sopia tarvittavista palveluista ja kuntoutuksesta

muistisairautta sairastavien henkilöiden omaishoitajien keskuudessa on tullut selkeästi esille että laadukkaita sijaishoito ja vuorohoitopaikkoja on aivan liian vähän

me tiedämme mitä se tarkoittaa yhteiskunnan kustannuksina tulevaisuudessa kun ei ole aikuisikään vielä edetty ja ollaan alkoholin suurkuluttajia

siellä ei ole järjestetty riittävää koulutusta eli työntekijät ovat joutuneet kantapään kautta opettelemaan sähköistä kirjaamista ja tämän takia kirjaamisen laatu on heikentynyt monissa työyhteisöissä

vaikka sähköisten palveluiden lisääminen on kannatettavaa ja sitähän tehdään koko ajan niin pitäisi te toimistossa olla saatavilla määrällisesti riittävät ja myös laadukkaat henkilökohtaiset palvelut niitä tarvitseville

toivoisin että eduskunnassa käytäisiin ihan perusteellista keskustelua tämän alkoholiasian ympärillä vähän laajemmastakin näkökulmasta

lisäksi siirtymävaiheessa valitettavasti tapahtui myös asiakastietojen virheellisiä ja puutteellisia siirtoja ja tiedän myös potilasturvallisuuden olleen joissakin tapauksissa uhattuna

valiokunnan ajatukseen lisätä avoimuutta johdon palkitsemisessa on hyvin helppo yhtyä

erityisesti olen huolissani tällä hetkellä nuorten tilanteesta koska he usein tarvitsevat henkilökohtaista apua ja ohjausta oman tilanteensa selkeyttämiseen ja liian usein he jäävät tätä kasvotusten tapahtuvaa kontaktia vaille

avoimuutta lisäisi myös se että yhtiökokouksissa käsiteltäisiin palkitsemisia tai niistä jopa päätettäisiin näissä kokouksissa kuten sveitsissä on päätetty menetellä